arvoisa puhemies

aivan aluksi on pakko ihmetellä miksi käymme nyt keskustelua hallituksen talouspoliittisesta linjasta linjasta joka todennäköisesti on aika toisenlainen jo muutaman viikon kuluttua sillä selvää on että nämä päätökset revitään tulevissa minihallitusneuvotteluissa ainakin osin auki

tähän samaan keskusteluun täytyy tuoda muun muassa nettiäänestys kuinka paljon se vaikuttaa äänestysaktiivisuuteen

kysynkin pääministeri kataiselta

näpertely

siitä tässäkin on kysymys

kaksi

ja me olemme nyt nähneet tämän sinänsä loistavan kansalaisaloitesysteemin kautta sen että ihmiset haluavat suoraa vaikuttamista ja haluavat tätä kautta osallistua tähän

aivan niin kuin ministeri grahn laasonen sanoi viime kauden nuorisotakuukokemukset on kerätty yhteen vtv on niitä arvioinut on arvioinut sitä kriittisesti mikä onnistuu mikä ei

me näpertelemme sitä että olen tavannut kaikkien te keskusten johtajat viime viikolla ja saanut sieltä erittäin hyvää palautetta

eri mielipiteet ovat olennainen osa demokratiaa mutta samalla toivon kaikkien ymmärtävän sen että tekemättä jättäminen ei enää ole vaihtoehto maallemme

tieverkkomme on annettu rapautua niin pahasti että asfalttia on alettu pistää rullalle ja olemme palaamassa takaisin sorateiden romantiikkaan

kun nyt voimme oikeastaan kommentoida vain tulevan hallituksen talouspoliittisen linjan pohjapaperia keskityn lähinnä kertomaan lyhyesti perussuomalaisen vaihtoehdon päälinjoista

kyllä tämä yhteinen päätöksenteko kiinnostaa ihmisiä aivan selvästi mutta kyllä minäkin jaan sen huolen että voi tulla vaaliväsymystä

meidän kaikkien täällä olevien vastuulla on työn ja talouden turvaaminen

maamme työttömyys kasvaa tällä hetkellä hälyttävää tahtia ja mikä huolestuttavinta pitkäaikais ja nuorisotyöttömyys ovat räjähtämässä käsiin

tarkemmin linjaukset löytyvät valtiovarainvaliokunnan vastalauseestamme

näiden pakollisten investointien aikaistamisella olisi suhdanteita tasaava vaikutus ja kaiken lisäksi tämä olisi järkevää julkisen rahan käyttöä sillä matalasuhdanteessa näiden investointien teko on halvempaa kuin korkeasuhdanteessa

edustaja sasi ei varmaan valtion tehtävä ole pelkästään jotain viinaa tehdä mutta altiaan liittyy paljon paljon muutakin kuin se pelkkä viinanvalmistus

minun mielestäni tämä tämmöinen syyttely ja tämmöinen että teidän aikana nämä asiat on tehty hyvin totta kai me reagoimme nyt tähän hätään

ihan totta suomi tarvitsee investointeja ja energiaratkaisut ovat aivan ratkaisevassa roolissa silloin kun näitä päätöksiä tänne tehdään

hallituksesta poiketen vaihtoehtomme yleinen finanssipoliittinen linja noudattaa talouden asiantuntijoiden neuvoja ja tukee hallitusta paremmin maamme kasvua ja työllisyyttä

taloustilanteemme on sanalla sanoen synkkä

perussuomalaiset ovat johtavana ja vastuullisena oppositiopuolueena tarjonneet tämän kauden jokaiseen budjettiin oman paremman vaihtoehtonsa

teollisuus odottaa sitä että tämä energiapolitiikka on ennustettavaa ja johdonmukaista ja mielellään kun ne tekevät ne ratkaisunsa pitkälle aikavälille tämä politiikka ei voi pomppia laidasta laitaan

alkuperäisessä kysymyksessä ministeri urpilaiselle juuri tätä kysyin

sopeuttaisimme hallitusta vähemmän kehyskauden alkupuolella mutta kiristäisimme tahtia kehyksen loppuvuosina jolloin taloutemme ennustetaan olevan tukevammalla pohjalla

parhaina esimerkkeinä ovat suomen talouden kannalta järjettömät tukipakettipäätökset sekä jatkuva käsien vääntely kunta ja sote asioissa joille ei onnellista loppua ole näkyvissä

oppositiopuolueiden vaihtoehtojen oma salikäsittely on ollut tämän eduskuntakauden parhaimpia uudistuksia ja perussuomalaiset ovat alusta asti suhtautuneet niiden tekoon suurella vakavuudella ja tarkkuudella

minulla on nyt jotenkin semmoinen olo että nyt vihdoin ja viimein alkaisi olemaan yhteinen näkemys siitä että kaikkien hallituspuolueiden ehkä jotain nimeltä mainitsematonta puoluetta lukuun ottamatta ymmärrys teollisuuden tarpeesta alkaa tulemaan rinnalle sen ilmastotarpeen

laittaa samaan aikaan suomen taloutta kuntoon koettaa saada elinkeinopolitiikkaa kuntoon koettaa saada työpaikkoja koska emme me voi pakottaa mihinkään ihmisiä joilla ei ole työpaikkoja

kun vielä otetaan huomioon että käyttäisimme valtion omaisuuden myyntitulot kokonaisuudessaan kasvu ja investointipakettiin paranisi valtiontalouden tasapaino vaihtoehdollamme varovaisestikin arvioiden satoja miljoonia

arvoisa herra puhemies

ihan totta eläkkeelle siirtymisen ikää tulee nostaa mutta positiivisin keinoin ei pakolla

ekonomiska samfundetin järjestämässä tilaisuudessa sekä etlan johtaja vesa vihriälä että ptn johtaja seija llmakunnas pitivät perussuomalaisten vaihtoehtobudjettia selvästi perusteellisimmin valmisteltuna

täällä tuli sentään ihan konkreettisiakin kysymyksiä liittyen siihen voitaisiinko kehittää uusia malleja muun muassa joku irtisanomiskorvauksen käyttäminen yrittämisen tukemiseen

onko mahdollista saada parlamentaarista valmistelua

olisin ministeriltä kysynyt että kun tätä eläkeikää nyt halutaan väkisin sorvata ylöspäin niin mikä on se keino jolla ne ikääntyneet työntekijät pidetään sitten kiinni siellä työpaikalla

tässä yhteydessä haluan vielä kerran kiittää puolueita niiden parlamentaarisessa työryhmässä vuosi sitten tekemästä erinomaisesta työstä

hallituksesta poiketen emme siis käyttäisi valtion omaisuuden myyntituloja vanhojen velkojen maksuun vaan käyttäisimme ne kokonaan miljardien korjausvelkaa pienentävien ja tulevaa talouskasvua tukevien investointien rahoittamiseksi

kun te kysytte että voisitteko harkita minähän voisin harkita ihan mitä vain toimenpiteitä jos minulla olisi yletön määrä rahaa mutta kun nämä päätökset eivät synny tässä ja nyt vaan täytyy käydä keskustelu hallituksen sisällä ylipäätään siitä onko tässä linjassa minkä me olemme valinneet jotakin tarkastettavaa

silloin eduskunnan oikeusasiamies on esittänyt oikeusministerin harkittavaksi lainsäädännön tarkistamista ja nyt sitä sitten tehdään tällä evästyksellä

työuria tulee pidentää siitäkin olen samaa mieltä mutta nämä keinot se että pakolla lyödään lukkoon joku luku eivät ole se oikea tapa

olisimme myös valmiita alentamaan arvonlisäveroa yhdellä prosenttiyksiköllä

sen kokeilun alle esimerkiksi työn sateenvarjon alle voidaan laittaa erilaisia kokeiluja joilla me saamme kokemuksia siitä mikä toimii

tämän ratkaisun rahoittaisimme palauttamalla kela maksun yksityiselle sektorille

onkin todella vaikea ymmärtää miksi hallitus myy tuottavaa omaisuuttaan kuten esimerkiksi altian velanmaksuun aikana jolloin korkotasomme on historiallisen alhainen

pääministeri jo kertoi että hänkin on huolissaan suomen taloudesta mutta vannoi kautta kiven ja kannon että hallitus on tehtäviensä tasalla ja on tehnyt vaikka mitä talouden oikaisemiseksi ja tekee edelleen

tähän on helppo yhtyä sillä reilu viikko sitten paljastui ettei helsingin yliopiston valtio opin professori jan sundberg ollut edes tietoinen vaihtoehtobudjettimme olemassaolosta

minä olen kertonut teille jo että me näihin asioihin pureudumme vakavasti käymme keskustelut alueitten kanssa teemme johtopäätöksiä ja autamme sen minkä pystymme mutta tämmöiset että tässä ja nyt muutetaan jotain linjaa radikaalisti ovat niin isoja kysymyksiä että en minä yksin niitä voi tässä ratkaista

arvoisa puhemies

on tietysti valitettavaa että aina kun näitä ideoita tuodaan esille voi olla että tulee sellainen kuva että joku ryhmä olisi jäänyt jotenkin ulkopuolelle

nämä kaksi yksityiskohtaa ovat toisiinsa sidottu kokonaisuus

meidän on pystyttävä tarjoamaan suomalaisille syyt optimistiseen ajatteluun valamaan perusteltua uskoa siihen että tunneli aukeaa kunhan uskallamme ajaa tätä junaa pontevasti yhdessä

arvoisa puhemies

ymmärsin että se kohdistui ehkä tähän edustaja tolppasen puheenvuoroon mutta en käsittänyt sitä niin että hän haluaisi rajata osallistumista vaaleihin vaan ennemminkin hän toi esille tämän ongelman että voi tulla tämmöinen ongelma että samat ihmiset pyörivät joka paikassa

yhtä ei ole ilman toista

kohta kuulemme kahdeksan tai kymmenen ryhmäpuhetta joissa myös ollaan kaikesta hyvin huolestuneita ja riippuen siitä onko kyseessä oppositio vai hallituspuolue kehutaan ja haukutaan hallitusta ja sitten kenties vielä listataan joukko uudistuksia joita pitäisi kyseisen puolueen mukaan sitten toteuttaa

arvoisa puhemies

hallitusohjelmassa on vahva kirjaus osatyökykyisistä ja toisaalta sosiaaliturvan ja tämmöisen yhteensovittamisesta niin että koetetaan helpottaa myös osatyökykyisten pääsemistä työelämään

vielä kerran vaihtoehtojemme keskeiset linjat

vaihtoehtobudjettimme keskeinen tavoite on samaan aikaan sekä saada julkisen sektorin syömävelanotto kuriin että investoida tulevaan kasvuun

viime aikoina lähes kaikki tahot ovat olleet huolestuneita suomen vientisektorin kilpailukyvystä ja aivan aiheellisesti

ei hallituksella ole tarkoitus kiusata työttömiä vaikka täällä koetetaan nyt antaa sellaista kuvaa että täällä herra työministeri vain puuhastelee

hallitusneuvottelujen yhteydessä sovitun mukaisesti rikosseuraamuslaitoksen toimintaedellytykset nykyisessä laitosrakenteessa turvataan tulevassa kehyspäätöksessä

olemme menettäneet asemiamme kansainvälisillä markkinoilla minkä vuoksi vaihtotaseemme on valahtanut miinukselle

tässä sitten on puhuttu poliisin työstä

tämä vantaan malli vammaisille on minulle ihan uusi

perussuomalaiset ovat tuoneet valtiontalouden kehysten ja budjetin käsittelyjen yhteydessä esiin omat näkemyksensä siitä kuinka olemassa oleviin ongelmiin tulisi puuttua

tässä tullaan nyt siihen tämän uuden hallituksen linjaukseen että päästään tästä turhasta sääntelystä byrokratiasta eroon ja tämä on yksi alue missä näistä pitää päästä eroon